me kävimme myös vaasan vankilassa ja siellä nousi esille tulkkaustarve

yhä enemmän on vankeja jotka ovat muun kuin suomen tai ruotsinkielisiä ja tarvittaisiin tulkkausapua

tämä on yksi surullinen esimerkki siitä kun hallitusneuvotteluissa jaetaan palasia sulle ja mulle ja hallitusohjelmaan kirjataan asioita joita ei ole siinä hetkessä riittävästi selvitetty

toisaalta kehittyvien maakuntien suomi on minun ymmärrykseni mukaan lähtöisin keskustan puoluesihteerin neronleimauksesta joka ei ole mennyttä aikaa vaan tätä aikaa

näiden yleisten huomioiden jälkeen kiinnitän huomiota vielä erityisesti tähän keskeiseen uudistukseen josta juuri sanoin eli valinnanvapauteen koska lähtökohtaisesti kyse on tietysti myönteisestä asiasta mutta sitä ei voi oikein purematta niellä

ministeri risikolta kysyisin kelan matkakorvausten omavastuusta

tässä nyt tullaan sitten siihen että jos teosta on hirvittävän pitkä aika eikä ole riittävän tarkkoja muistikuvia tai todistajia tilanteesta niin olivatpa ne terveydenhuollon viranomaisia tai juristeja jotka lähtevät ihmisiä tukemaan näihin oikeusprosesseihin niin täytyy olla ihmisille myös rehellinen jos niitä näyttöjä ei riittävästi löydy

tarkoitatteko näillä menneitten aikojen tavoilla sitä että tämäntapaiset vaalirahoitushankinnat ovat teidän puolueessanne olleet aikaisemminkin esillä mutta nyt vaan onnettomasti tuli julki tämä kehittyvien maakuntien suomi

he olivat todella huolissaan tästä tuottavuusohjelmasta ja sen vaatimuksista nimenomaan sijaisten ja sairauslomien lomittajien saatavuuden näkökulmasta

ensimmäinen tie on se että on tämä vahva kunta joka pystyy tarjoamaan kuntalaisilleen palvelut ja sitten tämä vahva kunta voi tarjota ja järjestää ympärillä oleville pienemmille itsenäisille kunnille niitä terveys ja sote palveluita mitä ne eivät pysty järjestämään

valiokunnan lausumaehdotus asiasta on kirkas kupla

jos potilas on maaningan kunnan alueella ja siellä terveyskeskus on täynnä ja nilsiän terveysasemalla taas on vajausta ja potilas haluaisi mennä nilsiän terveyskeskukseen silloin tämä valinnanvapaus toteutuu

rehulalle sanoisin kun olitte huolissanne siitä että työväenyhdistykset jatkossa valitsisivat teidän edustajakolleganne että lehdet kertovat että sekä kokoomuksella että keskustapuolueella on ollut tarve rankkeerata niitten ehdokkaitten listaa joista he ovat sanoneet että heille kannattaa antaa rahoitusta joten vaikutusta on ehkä sielläkin ollut

korjaus olisi pitänyt tehdä jo nyt

kun tekstissä sanotaan että säästö kohdennetaan täysimääräisesti valtion rahoitusosuuteen niin mitä tämä tarkoittaa

ilman muuta kannatan lakiesityksen hylkäämistä

lopetan arvoisa puhemies siihen että toivon että tämä lakiehdotus kun se toivon mukaan hyväksytään täällä salissa ei johda siihen että näitten ihmisten elämänkokemuksilla ja vaikeuksilla ryhdytään käymään juristisotaa ja taloudellisesti sitten myös rankaisemaan näitä uhreja varsinkaan silloin jos oikeusprosessi ei voi tuottaa sitä tulosta mikä olisi näille uhreille oikeudenmukaista

kumpiko tie on hallitukselle sopivampi

oletteko ehtineet sitä miettiä

itse ajattelen että tämän vahvan kunnan varaan järjestettävät ympärillä olevat palvelut ovat myös ne jotka kestävät tulevaisuudessa ja takaavat sen että pienten kuntien palvelut tulevat varmasti järjestetyiksi

jos ne nyt vielä nousevat niin se nimenomaan kohdistuu niihin potilaisiin ja asiakkaisiin joilla on vakavammat sairaudet ja jotka joutuvat paljon käyttämään taksia hoitoon päästäkseen

mutta reaalinen tosiasia on että nämä molemmat terveyskeskukset ovat tupaten täynnä jolloin nyt tässä laissa joka mahdollistaisi potilaan valinnanvapauden omassa kunnassa terveyskeskuksen osalta silloin jos molemmat oman kunnan terveyskeskukset esimerkiksi olisivat täynnä potilaan valinnanvapaus sinällään ei toteudu vaan hän joutuu ottamaan palvelua ei oosta

lisäksi valinnanvapaus tuo kaupungeissa oman riskinsä koska on mahdollista että osa terveyskeskuksista jää huono osaisten terveyskeskuksiksi sellaisten potilaiden joilla ei ole oikein resursseja eikä ehkä voimavaroja valita sitä hoitopaikkaa

ja sitten toiseksi potilas joutuu käymään neuvotteluja myös hoitavan lääkärin kanssa ja voi vain kysyä kummanko mielipide sitten enemmän ratkaisisi sen hoitopaikan valinnassa potilaan vai sen hoitavan lääkärin varsinkin jos on tilanne jossa hoitopaikat ovat tupaten täynnä tai jos potilas haluaa mennä sellaiseen hoitopaikkaan jossa jonot ovat pitkät koska hänellä on sellainen käsitys että siellä olisi parempi hoito

mielestäni tämä on hyvin monimutkainen ja monilta osin myös eriarvoistava asia joten toivon että valiokunnassa tätä asiaa tarkastellaan monesta näkökulmasta

arvoisa puhemies

silloin kun hallitus työnantajat ja työntekijäosapuoli ovat neuvotelleet tämän rahan poistamisesta hallituksen olisi pitänyt pitää huolta kelan rahoituksesta

lakiesityksessä on monia hyviä asioita esimerkiksi ikäihmisten terveysneuvontapalvelut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon raja aitojen madaltaminen ja nykyistä parempi mahdollisuus saada perusterveydenhoitoa myös niin sanotusti mökkipaikkakunnilla

se tilanne mikä tänne on syntynyt tietysti johtuu siitä että kelalla ei ole nyt tätä puskuria olemassa ensi vuoden alusta mikä sillä on ollut tähän asti ja nyt sitten tämä kelan puskuri on valtion velan varassa tulevaisuudessa joittenkin verojen varassa eikä kelalla ole varmuutta siitä onko aivan varmaa että se raha on kolme päivää ennen siellä tileillä

kaiken kaikkiaan tästä asiasta on pidetty kovasti meteliä kirjoitettu monta palstamillimetriä mutta siitä huolimatta uudistukset jäävät kovin pieniksi tämän lain myötä

arvoisa puhemies

tämä laki jos mikä on teetättänyt töitä eri eduskuntaryhmissä viimeisen vuoden ajan tosi tiukkaan ja omankin eduskuntaryhmäni sivistysvaliokuntaporukka on valmistellut lakia siitä näkökulmasta että se voitaisiin hyväksyä yksimielisesti ja myös niin että työntekijöitten oikeusturva tulisi tässäkin toteutettua

mutta tästä on kyse ja tämän salin tehtävä on perätä sen perään että kelan rahoitus olisi tulevaisuudessakin turvattu

nyt se jää vain varjoksi tavoitteestaan enkä näe syytä miksi tätä ei olisi voitu yhdessä tuoda terveydenhuollon järjestämistä ja rahoitusta koskevan lain kanssa eduskunnan arvioitavaksi riittävän valmistelun jälkeen

siksi työnantajan eläkemaksua ei olisi koskaan pitänyt poistaa

arvoisa puhemies

täällä on puhuttu ensihoidosta

tässä talossa on välillä tapana että hallitus ei kuuntele opposition näkemyksiä viime aikoina harvinaisen paljon

itse olen tavattoman tyytyväinen että ensihoitoa ei altisteta kilpailulle vaan järjestämisvastuu siirtyy erva alueille

arvoisa puhemies

täällä on kritisoitu palolaitoksen monopoliasemaa mutta itse ajattelen että ensihoidon ja palolaitoksen keskinäinen yhteistyö synergia tuo kyllä melkoisesti etua myös sairaankuljetukseen ja ensihoitoon koska palomiehet ja ensiastehoitajat voivat tehdä paljon myös samaa työtä koska monesti palolaitoksen ensihoitajilla on myös palomiehen koulutus

pulliainen sanoi äsken että kunnat ovat vastuullisia omasta leikkauslistastaan

näin tietysti voi sanoa mutta voi miettiä tämänhetkistä tilannetta että kunnat karsivat omista palveluistaan lomauttavat henkilökuntaa ja vähentävät niitä ostopalveluita jotka on tarkoitettu juuri niille kuntalaisille jotka ovat kaikkein vaikeimmassa tilanteessa

siksi kysyn nyt teiltä

voitteko te vakuuttaa että te olette todella tarkkaan lukenut näitten vastalauseitten sisällön ja voitte nyt sillä perusteella sanoa että teidän ei kannata ottaa huomioon opposition vastalausetta tämän lain käsittelyssä

esimerkiksi ensi ja turvakoti helsingissä aloittaa yt neuvottelut koska lähikunnat ja helsinki eivät osta riittävästi yksinhuoltajaäideille tai päihdeperheille palveluja

eli se on selkeä etu onnettomuustilanteissa ja palopaikoilla jolloinka tavallaan siellä olevat ensivastehoitajat osaavat myös palomiesten työt ja voivat auttaa toinen toisiaan

vaikka kuinka ministeri sanoo että kunnat tietävät kuntien täytyy päättää täytyy harkita ja osata tehdä oikeita ratkaisuja niin kun nyt jo tiedämme mitä tässä on tulossa niin ei voi olla niin että hallitus katsoo sivusta erityisesti näitten huono osaisten ihmisten osalta miten tässä käy

vielä viimeiseksi haluan nostaa esille nuorten psykiatriset palvelut

minun mielestäni hallitus pakenee vastuutaan kun se sanoo että kunnat ovat vastuullisia palveluidensa järjestämisestä tässä taloudellisessa tilanteessa

ihmiset joilla ei ole sosiaalisia ja terveydellisiä mahdollisuuksia lähteä tavallaan etsimään sitä omaa palvelurakennettaan tarvitsevat nyt apua ministeri

mikäli kuntien veropohjaa ei laajenneta tämä ongelma tulee yhä vaikeammaksi ja hankalammaksi ja erityisesti se koskee niitä ihmisiä jotka eivät pysty pitämään puoliaan

minusta on oikeastaan aika käsittämätöntä se että nyt talossa käsittelyssä oleva ensi vuoden budjetti ei juurikaan pidä sisällään kuntien talouden tasapainottamiseen tarvittavia määrärahoja

hoitoa ei ole tarjolla

nyt sitten kysymys kuuluu kun samalla on valmisteltu lakia joka on kustannusneutraali eikä olla lisäämässä resursseja terveydenhuoltoon esimerkiksi lasten ja nuorten psykiatrian osalta miten tämä kolmen kuukauden hoitotakuu voi ihan oikeasti toteutua

nyt esillä oleva lakiesitys toisi väljyyttä kuntien talouteen ja ihmettelen kyllä sitä että hallituspuolueitten kansanedustajat ovat varsin voisiko sanoa kylmiä näille esityksille loistavat poissaolollaan

arvoisa puhemies

kela ei todellakaan ole voittoa tuottava organisaatio vaan kaikki kelan eurot on sidottu niihin sosiaalietuuksiin mitä esimerkiksi ed

millä se varmistetaan

kuka sitä valvoo

asko seljavaara äsken luetteli ja siinä suhteessa siellä ei ole olemassa sellaista puskuria joka voisi tulla hätäapuun jos tämä eläkemaksurahasto ei olekaan kunnossa

juuri ne henkilöt jotka tarvitsisivat tällaista apua jäävät sen ulkopuolelle koska verotulot eivät riitä tämän vähennyksen hyväksikäyttöön

sen takia tässä on suuri hätä oppositiolla ja minä toivon että myös hallituspuolueitten edustajat kävisivät nyt sitten itsensä kanssa keskustelua ollaanko tässä todella tekemässä oikeudenmukaista ratkaisua kelan näkökulmasta ja sieltä saatavien kuntalaisten palvelujen näkökulmasta katsottuna

arvoisa puhemies

olen hiukan huolestuneena seurannut sitä millä tavalla kuntauudistus ja sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistus sovittuvat yhteen sillä tavalla että terveydenhuollon erityiset vaatimukset tulisivat huomioitua tässä uudessa rakenteessa

edustaja sinnemäki otti esille savakorvauksen poistamisen jota on syytä kannattaa siinä mielessä että se on yksi askel terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen purkamisessa

mutta ennen sitä meidän täytyy kyllä huolehtia siitä että meidän julkinen terveydenhuolto on tätä nykyistä tilannetta huomattavasti paremmassa kunnossa sillä tavalla että meidän perusterveydenhuolto on vahvaa ja voimakasta jotta se pystyy ottamaan sitten vastaan sen asiakasvirran joka tulee siinä tilanteessa jolloin tätä yksityistä pientäkään savakorvausta ei ole enää käytettävissä

edustaja kääriäinen otti esille puolustusvoimien tulevaisuuden

itse uskon samalla tavoin kuin valtiovarainministeri että rakennemuutoksessa ja tulevissa talousmuutoksissa ja niistä huolimatta meidän puolustusvoimat kyllä säilyy elinvoimaisena ja pystyy tarjoamaan suomalaisen puolustuksen tulevaisuudessakin

on ihan totta että kolme päivää on enemmän kuin yksi päivä

täytyy tietysti sanoa että sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöön on kyllä pyritty kirjaamaan kaikki ne hätähuudot tai ongelma alueet joita tähän asiaan liittyy

mutta ymmärrän kyllä että hallituspuolueiden kansanedustajat ovat sidottuja nyt sitten hallituksen päätökseen kelamaksun poistamisessa ja sitä tämä hyvä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö ei kyllä poista

saman kiitoksen voi tältäkin puolelta valiokuntaneuvokselle lähettää mutta se ei poista ollenkaan sitä ongelmaa että tulevaisuudessa tältä osin kelan rahoituksessa on olemassa iso kysymysmerkki varmaankin joka vuoden loppupuolella millä tavalla tämä rahoitus turvataan jatkossa ja siitä me olemme

yleis keskustalolla on nyt

tri ryhdytään nyt pysyn rose käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön huolissamme

rikosuhripäivystys ei ole ministeristä eikä hallituksesta riippuvainen koska myös viime kaudella lisäsimme rahoitusta rikos uhripäivystykseen

täytyy nyt toivoa ettei ensi vuonna meidän tarvitse tästä keskustella vaan se pystytään sijoittamaan olemassa oleviin pohjiin ministerin toimesta

kyse on tietysti toiminnasta joka on tavattoman tärkeää ja erityisesti siksi että se täytyy pystyä pitämään yllä ja laajentamaan todella koko suomea koskevaksi

arvoisa puhemies

edustaja pekkarinen sanoi että keskustan linja on se että on peruskunta ja sitten on maakunta joka huolehtii vaativasta erikoissairaanhoidosta

tämä kyllä säästää taloudellisesti mutta myös inhimillistää näiden perheiden ja lasten tilannetta koska oikeudenkäynnit ja riidat siellä ovat monesti niin repiviä että ne saavat enemmän hankaluuksia aikaan kuin sitä että ihmiset voisivat sovitella ja sopia lasten huoltajuudesta ja taloudellisista asioista perheessä

ja uskotteko te todella että nämä maakunnat jotka nyt ovat väkiluvultaan mitä ovat pystyisivät todella vaativasta erikoissairaanhoidosta vastaamaan

nimittäin te sanoitte että hallituksen esitys on tyhjän päällä ja se on toiveajattelua mutta samalla luettelitte pitkän rivin niitä esityksiä lisäyksiä mitä olisitte halunneet budjettiin

nyt olisi rehellistä kertoa mikä on se tuloraja mikä teidän mielestänne on suurituloinen jotta ihmiset tietäisivät missä kohden alkavat perussuomalaisten veroräpsyt vilkkua ja toiseksi mitkä ovat suursäätiöt koska säätiöittenkin olisi hyvä tietää ketä ajattelette kun puhutte heidän verottamisestaan

valiokunnan mietintö on rakennettu kahdesta näkökulmasta

toinen näkökulma on se että siihen on pyritty kirjaamaan kaikki ne asiat joita on tehty asioitten parantamiseksi määrärahalisäykset ynnä muuta

lapsiperheitten ja lasten tukala olo täällä yhteiskunnassa on sellainen joka valiokunnan jaostoa puhutti kovin paljon

kysynkin ministeriltä oletteko te ministeriössä miettinyt sitä löytyisikö lapsiperheitten ja lapsen aseman parantamiseksi jotakin semmoista yhteistä kokonaisuutta millä mentäisiin eteenpäin kun tuntuu siltä että tilannetta yritetään korjata palalla sieltä ja palalla tuolta

sitten me emme tiedä oikein kokonaisuutta miten se vaikuttaa yksittäisten perheitten tilanteeseen

ministeri gustafsson hallitus ponnistelee nuorten työttömyyden ja toimettomuuden vastaisessa työssä hartiavoimin ja siinä ministeri ihalaisella on suuret haasteet jotta tässä onnistuttaisiin koska oikeastaan siinä ei ole varaa epäonnistua jotta meidän nuorillamme olisi parempi tulevaisuus

arvoisa puhemies

toinen kysymys liittyy ministeriön voimavaroihin

mutta sitten tietysti myös meitä talouspuolen ihmisiä huolettaa se miten pystytään valmistelemaan sitä että budjetti olisi riittävän tasapainoinen

ministeri virkkunen tänään kyselytunnilla vastasi että kuntien täytyy olla myös mukana tässä nuorten työttömyyden ehkäisemistyössä ja hän viittasi koulussa tapahtuvaan työllisyysopetukseen tai ohjaukseen

tulevaisuudessa tämä tilanne ei voi enää toimia tällä tavalla

arvoisa rouva puhemies

täytyy palata päihdeäitien ja heidän vauvojensa hoitoon

joka syksy on hoitokodeissa ja laitoksissa vaikea tilanne koska ei tiedetä mistä rahoitus tulee

ministeri onko teillä opetusministeriössä ollut keskustelua jo siitä millä tavalla esimerkiksi peruskoulussa jo alakoulun puolella nuorten työllisyyteen työllistymiseen ja opiskelujen ohjaukseen kiinnitettäisiin huomiota että nuorille tulisi käsitys siitä mihinkä kaikkeen he olisivat valmiita ja pystyisivät tavallaan työuransa ja elämänsä suuntaamaan

nimittäin joulun alla tämä eduskunta hyväksyi valtiovarainvaliokunnan mietinnön jossa me kirjasimme että tulevinakin vuosina päihdeäitien hoito täytyy varmistaa ja kyse ei ole yksittäisen liiton tukemisesta vaan on kyse nimenomaan päihdeäitien hoidosta ja mikään muu organisaatio tässä suomalaisessa yhteiskunnassa ei järjestä samanlaista hoitoa päihdeäideille kuin ensi ja turvakotien liiton päihdehoitoyksiköt

kysynkin ministeri risikolta

onko teillä tarkempaa tietoa nyt raha automaattiyhdistyksen kanssa keskustelusta millä tavalla ensi vuoden rahoitus nimenomaan päihdeäitien hoidon osalta järjestetään

ja pienenä huomiona se että päihdeäitien hoitoyksiköissä pääosa on huumeista riippuvaisia äitejä tällä hetkellä ja alkoholiriippuvaiset äidit ikään kuin vartoavat hoitopaikkoja

arvonlisäverosta

nyt sitten ministeri sanoi että rahoitus on valtion yleisessä avustuksessa ja me tiedämme että jos se siellä pysyy niin se häviää kuin hiekka tuuleen

minunkin täytyy sanoa että en usko valtionosuuksien korvamerkinnän ratkaisevan terveydenhuollon rahoitusongelmaa enkä myöskään saatavuutta vaan meidän täytyy rakenteisiin puuttua ja saada sinne myös ehkä lisää rahoitusta tulevaisuudessa

suomalaiset ihmiset käyvät elämänsä aikana jokainen terveydenhuollon henkilöstön vastaanotoilla ja itse ajattelen kun tähän lakiin on nyt jäänyt oikeastaan tämä epäselvyys sitten kuitenkin omaisten mahdollisesta vaikutuksesta siihen voiko vainajan elimiä ottaa jatkokäyttöön vai eikö niin minusta nyt voisi tehdä niin että terveydenhuollon henkilöstö aktiivisesti alkaa kysyä ihmisiltä tätä halukkuutta elinten luovutukseen kuoleman jälkeen

elikkä se käytännössä tarkoittaa silloin sitä että tämä päihdeäitien hoito joudutaan lopettamaan ja sitä me emme kukaan todellakaan toivo ja tiedän että ministeri hakee tähän ratkaisua jotta pystyttäisiin korvamerkitsemään tai varmistamaan se että tämä rahoitus edelleen jatkossa turvattaisiin päihdeäitien hoitamiseksi

kyse on sellaisesta toiminnasta jossa ei ole tavallaan varaverkkoa olemassa samaten kuin reumapotilaitten hoidosta voidaan sanoa että erva alueet osittain korvaavat lakkaantuneen hoidon mutta ei päihdeäitien osalta

arvoisa puhemies

terveydenhuoltoalan ihmiset kysyvät ihmisiltä hyvin monenlaisia hyvin intiimejäkin asioita ja minusta tämä olisi yksi rutiinikysymys siinä joukossa jolloinka asiakirjoihin kouluterveydenhuollossa opiskelijaterveydenhuollossa työterveyshuollossa ja muualla tulisi merkintä

samalla kun ray tiukentaa ehtoja ja sen avustukset järjestöille vähenevät valtio ei ole huomioinut tässäkään lisätalousarviossa julkisen palvelun tarpeen kasvamista

tietysti tässä täytyy katsoa kun puhutaan lasten iästä että täytyy olla aikuisista kyse mutta kouluterveydenhuoltoa on myös aikuisilla että sinällään se ei ole minusta ongelma

osa järjestöjen antamista palveluista siirtyy kunnille ja koska rahaa siellä ei tulevaisuudessa ole sitä mitä tällä hetkellä kunnat eivät pysty ottamaan näitä palveluita hoitaakseen

minusta tätä voisi yksinkertaisesti aktiivisesti ruveta kysymään jolloinka meillä olisi potilastiedoissa vaikka ei olekaan yhtenäistä tietojärjestelmää olemassa se tieto silloin saatavissa kun tällainen akuutti tilanne tulee eivätkä omaiset eikä myöskään ehkä tämä ihminen joka esimerkiksi on sairastunut tai loukkaantunut sillä tavalla että ei pysty vastaamaan omasta tilanteestaan joutuisi hankalaan tilanteeseen vaan olisi siellä asiakirjoissa sitten merkitty tämä ihmisen tahto omien elinten jatkokäytöstä

puolustusvaliokunnassa kuulimme laajan asiantuntijajoukon kyseisestä asiasta ja ulkoasiainvaliokunta on jakanut pöydälle mietinnön jossa on otettu hyvin vahvasti esille myös puolustusvaliokunnan näkemyksiä

tämä on asia jota tässä talossa täytyy tarkastella sekä opposition että hallituksen kansanedustajien toimesta

suomi on ollut jo pitkään mukana humanitäärisessä työssä koko maailmassa ja halunnut olla mukana nimenomaan sellaisessa toiminnassa joka suojaa siviileitä ja turvaa yhteiskuntaa

nyt pitää puhua myös lasten kriisiytyneestä tilanteesta nuorten työttömyydestä mielenterveyspotilaiden hoidosta ja niin edelleen

vaikka oman maan tilanteessa ei miinojen suhteen ole ongelmaa niin on syytä kuitenkin ajatella että se viesti minkä me lähetämme oman maan ulkopuolelle on tärkeä niihin maihin joissa miinat aiheuttavat suurta tuhoa ja vahinkoa siviileille erityisesti lapsille

kuntien taloudellinen tilanne vaikuttaa oleellisesti siihen millä tavalla ne selviytyvät näistä velvoitteista ja tämä talo on se jonka pitää pitää huolta siitä että ihmisten perusoikeudet tulevat täytetyiksi riippumatta siitä missä he asuvat